minun tehtäväni on esittää vaihtoehtoja ja jos minä jään toimettomaksi niin sitten tämä todennäköisesti ei ole kuitenkaan kenenkään käsissä

oikeusministeriön pitkä aliresursointi näkyy erityisesti siinä että hallitus ei tee merkittäviä parannuksia tälläkään kertaa tulevaan talousarvioon

näin sitten olisi tärkeää että ne jotka ovat saaneet tuotantokustannuksissa ja päästökauppamaksuissa vähemmän lisäkustannuksia uudistusten tuloksena joutuisivat nyt myöskin kantamaan siitä oman vastuunsa yhteiskunnalle

maamme kilpailukyky on perustunut aina osaamiseen ja tuotannon korkeaan lisäarvoon ja suomen hyvinvoinnin ja menestyksen kasvu on jatkossakin riippuvainen sivistyksestä ammattitaidosta ja koulutuksesta

hallitusohjelma asuntopoliittinen toimenpideohjelma sisältää joitakin sellaisia toimia jotka me otamme käyttöön vielä mutta on myöskin keskeistä miettiä pitääkö näitä markkinoita tehostaa esimerkiksi käynnistysavustuksella

siksi meidän täytyy tehdä joitain isoja ehkä jopa dramaattisia viestintäpoliittisia valintoja ja nyt me teemme yhden sellaisen kertomalla että me haluamme korjata tilannetta myös haja asutusalueilla antamalla ihmisille myös muita vaihtoehtoja

siksi kireässäkin taloustilanteessa pitää huolehtia siitä etteivät muutokset murenna pitkällä aikavälillä koulutuksen laatua tai syrjäytä osaa nuorista

ihmetystähän on herättänyt enemmänkin se miksi hallituspuolueet eivät halunneet lakivaliokunnassa enempää lisätä syyttäjän ja poliisin välistä yhteistyötä mikä olisi kansalaisten kannalta ollut erittäin olennaista jotta tuomioistuimessa jonoja olisi voitu lyhentää

pidän tärkeänä että saisimme tämän sopimuksen syntymään jo kioton ilmastosopimuksen ensimmäisen päästökauppajakson aikana ja suhteuttaisimme sen sitten tämän päästökauppajakson pituuteen

arvoisa puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tarkasti varhaiskasvatukseen perusopetukseen toisen asteen koulutukseen sekä korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston kohdentumisen vaikutusta ja ajoitusta yleisesti ja suhteessa tehtäviin uudistuksiin ja toimii niin että haitalliset vaikutukset opetuksen ja tutkimuksen laatuun minimoituvat ja että kehitystyö voi hyvin jatkua

valitettava tilanne on juuri siksi että voi sanoa että meidän oikeusturvamme ja meidän oikeusjärjestelmämme on mitä parhain paperilla laissa mutta sen käytännön toteutus onkin sitten toinen juttu

on tärkeää että ammattimaiset tuotteiden pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat pääsevät verotuksen piiriin myöskin tässä suhteessa

uskon että hyvää tahtoa on sekä ministeriössä virkamiehillä että meillä poliitikoilla erityisesti oikeusministerillä siihen että järjestelmämme toimisi yhä tehokkaammin myöskin käytännössä

valiokunta kuuli pitkästi varhaiskasvatuksen ja sen laadun merkityksestä ja saadun selvityksen mukaan tutkimustieto osoittaa että lapsen varhaiset ikävuodet ovat ratkaisevia itsetunnon sekä tiedollisten ja sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta ja ne luovat pohjan koko elämän mittaiselle kehitykselle

on kuitenkin valitettavaa että tämä pitkä aliresursoinnin ketju sekä erittäin tiukka tuottavuusohjelma ovat johtaneet siihen että meillä kerta kaikkiaan ei ole tarpeeksi määrärahoja käytettävissä oikeusministeriön toimialalla ja tiukka tuottavuusohjelma kutistaa sitä entisestään

meidän on syytä velvoittaa ympäristökuormitusta lisääviä tahoja niin kuluttajia kuin pakkausten valmistajia ja maahantuojiakin suosimaan sellaisia tuotteita jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen ja kulutuksen lippulaivoja

mutta tosiasiallisesti saattaa olla niin että koska tämä on niin merkittävä markkina alue niin mitä alempana ovat taajuudet sitä kiinnostavampia ne ovat kustannustaloudellisesti hankkia itselle

hyvä varhaiskasvatus luo näin vankan pohjan koulutukselle osaamiselle ja sivistykselle ja pitkällä tähtäimellä suomen menestymiselle

tässä debattikeskustelussa johon en valitettavasti saanut puheenvuoroa viitattiin jo siihen että jotakin pitäisi tehdä

kun me tähän suuntaan olemme verotusta kääntämässä se auttamatta ohjaa sekä kuluttajan että tuottajan ja maahantuojan käyttäytymistä

kokoomuslainen lääke tuntui olevan se että nyt pitää valituslupakäytäntöä selkeästi vielä tiukentaa

arvoisa puhemies

jos me hyödymme tästä vielä verotuksellisesti niin että me saamme tällä samalla rahalla tehtyä hyviä asioita suomalaisten hyväksi niin miksi me emme sitten näin tekisi

vastaan edeltävään kysymykseen että on tarkoitus

meillä on jo tehty valituslupaa koskevaa uudistustyötä ja minusta nyt pitää seurata käytännössä miten tämä toimii ja ehdottomasti minusta kansalaisten oikeusturva lähtee siitä että oikeusvaltiossa pitää olla myös valituslupa

ja tämä täytyy selvittää kun päästään vauhtiin että missä se oikein mättää ei pelkästään siinä että mistä tulee hintaa vaan myöskin pitää katsoa sitä katetta

sitten jatketaan teemoja

minä olen yhdeltä rakennusliikkeeltä saanut tarjouksen kun heitä olen istuttanut myöskin siitä että pystyttäisiin rakentamaan edullisemmalla konseptilla myöskin omistusasuntoja

minä en osaa edes nyt kertoa mikä se todellinen määrä tulee olemaan mutta muutamassa vuodessa tekninen kehitys tällä lte alalla tulee olemaan niin suurta että tämä lte advanced tekniikka tulee moninkertaistamaan ne meidän ajatuksemme siitä mikä on kohtuullinen verkkoyhteys

sellainen ajattelumaailma joka lanseerattiin äskeisessä debatissa tuolta rintaman oikealta laidalta ei kyllä minun oikeusturvaani kovastikaan vakuuta

juuri nyt tässä tilanteessa tarvitaan nuorisotakuuta ja koulutustakuuta koska me haluamme taata jokaiselle nuorelle paikan ja haluamme että jokainen nuori löytää tiensä tässä yhteisessä tekemisessä

toivonkin siis ministeriltä sitä että katsotaan näitä muita keinoja ensin

valiokunta pitää tärkeänä että hallitusohjelman kärkihankkeella uudistetaan laatua kouluissa eli oppimisympäristöä ja pedagogiikkaa ja edistetään opetuksen digitalisaatiota

ministeri jo keskusteli debatissa tuomalla esiin ratkaisuksi esimerkiksi tämän käräjäoikeuksien videoinnin johon meillä on suuri luottamus

minusta ei kannata täällä nyrkeillä tapella siitä tiivistetäänkö yhdyskuntarakennetta vai ei

ensinnäkin kokko jalonen kuusisto ja monet muut edustajat jo äskeisessä keskustelussa kävivät keskustelua oppiksen tilanteesta ja oppiksestahan on ajateltu että tehdään työmarkkinajärjestöjen kanssa rakenneuudistusesitysten johdosta uusi freesattu oppisopimusmalli

silloin te ymmärrätte tietenkin jokainen edustaja että tämä tarjoaa suomelle mahdollisuuden siirtyä myöskin rytinällä siihen että joka ainoalla suomalaisella on langattomat nopeat tekniikat käytössä mutta se ei ole pois kuituverkoilta se ei ole myöskään poissulkeva sitä että meidän pitää jatkaa langallisen laajakaistan vetämistä

toivonkin että tuolta ruotsin reissulta ministeri löytää hyviä käytäntöjä siihen miten suomessa voitaisiin lähteä tehostamaan oikeudenkäyntejä tässä suhteessa

olemme myös kiinnittäneet valiokunnassa huomiota turvapaikanhakijoiden voimakkaaseen kasvuun ja uudistukset jotka hallitus tuo ovat hyviä

kyllä koulutuksellinen tasa arvo on murentunut ja siltä osin voi sanoa että kyllä me katsomme tämän hallituksen tekemisiä hyvin pitkälti silmällä joka ei teitä mairittele

siihen liittyy ajatus siitä että me pystymme luomaan pikkuisen muitakin vaihtoehtoja ammatillisen koulutuksen järjestämiseen kuin tämä perinteinen ammatillinen koulutus

täydentävään talousarvioesitykseen sisältyy lisävoimavaroja perusopetukseen valmistavaan opetukseen ja myös muutos että opetus ja kulttuuritoimen rahoituksessa voidaan myös väliaikaisesti huomioida perusopetukseen valmistavan koulutuksen rahoitusta niistäkin oppilaista jotka opiskelevat lyhyemmän aikaa

minun käsitykseni on se että maakuntakaava tai mahdollisesti ehkä jopa metropolialueen kaava on yksi ratkaisu siihen että me pystymme tätä yhdyskuntarakennetta tiivistämään erityisesti täällä missä sitä massaa on

vaikka nämä ovatkin jo vanhoja juttuja niin se osoittaa sitä suuntaa kuinka vaikeaa on esimerkiksi minun euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsenenä toimia kun monet maat kokevat että suomi on yksi niistä joka rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia

suomi erottuu oecd maiden vertailussa mielenkiintoisella tavalla mikä muuten oli totta äskeisessäkin keskustelussa

se pitää linjata erikseen mutta tämänhetkinen maankäyttö ja rakennuslakihan jo linjaa sen että pääkaupunkiseudun kovassa ytimessä eli neljän kunnan alueella pitäisi yleiskaavan olla voimassa ja todellisuudessa kun siihen on aikaraja laitettu ei ole tapahtunut mitään siinä

itse olen miettinyt myös sitä pitäisikö meillä olla myöskin oppisopimuskoulutuksen ammatillisen koulutuksen ja meidän olemassa olevien muiden vaihtoehtojen välillä esimerkiksi työpajapuolelta vähän tällaisia miksattujakin malleja joissa voisi olla osa joka johtaisi kuitenkin sitten myöhemmin siihen että voi lukea tutkinnon hyväksi joitain kokonaisuuksia

tämä särkee meidän sydäntämme että me olemme tehneet sellaista politiikkaa että lapsi ei saa olla lapsi riippumatta siitä mihin perheeseen syntyy

nimittäin pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen oecd maiden vertailussa on suomessa keskimääräistä alhaisempaa kuin monilla verrokkimaillamme

nämä kaikki maksujen korotukset ovat ajaneet lapsiperheet hyvin vaikeaan asemaan ja vain pahenee nimittäin nyt on jo suuri merkitys sillä mihin kuntaan sattuu syntymään

tästä me olemme käyneet keskustelua sekä ministeri arhinmäen että ministeri ihalaisen kanssa ja tällä varaudutaan myös siihen että keinovalikoimaa on kun päästään sinne oppivelvollisuuden pidentämisen puolelle

vankeinhoitolaitoksen puolella on myös isoja murheita

aivan lopuksi en malta olla sanomatta kun minulla on kaksi tonttia tässä sen verran noista viestintäasioista että minusta täällä ojala niemelä torniainen ja monet muut nostivat tämän probleeman esiin me tarvitsemme lisää resursseja ja me tarvitsemme myöskin ihmisten perusoikeuksien vahtimiseen lisää resursseja

meidän määrärahatilanteemme sielläkin on varsin kireä ja voi sanoa näin että koko tämän prosessin aikana kun on tehty organisaatiouudistusta on tähdätty siihen että toiminnan painopistettä voitaisiin keskittää yhä enemmän suljetuista laitoksista avovankiloihin ja sitä kautta edelleen yhdyskuntaseuraamuksiin

voivatko kunnat vielä tästä kieltäytyä

lisäksi valtionavustusta järjestöille annetaan suomi koulujen tukemiseen kesälukioseuralle kansanvalistusseuran ylläpitämälle etäkoulu kulkurille ja kristillisten koulujen kerhotoimintaan

minusta se logiikka joka edustaja kalmarilla oli osoitti kuitenkin sitten sen minkä takia oppivelvollisuutta ei ole pidennetty

eli jos kunnat kieltäytyvät tarkoittaako tämä ministeri sitä että te sitten ajatte pakkokeinoin kunnat todella tätä lakia noudattamaan

minusta täällä esitti hyvin keskustan ryhmäpuheenjohtaja matti vanhanen joka nyt valitettavasti ei ole kuulemassa tätä pidempää vastausta miksi viime kaudella subjektiivinen päivähoito oikeus kaatui

minusta tämä ketju on oikein kohdennettu

se tarjoaa viestintäyhteydet seuraaville vuosikymmenille

valitettavaa vaan on se että valiokuntakäsittelyssä minusta alkoi tuntua siltä onko siellä ministeriön ja itse rikosseuraamusviraston puolella ymmärretty että tästä organisaatiomuutoksesta nyt on pidettävä kiinni

hyvä sanoa nyt jo tässä vaiheessa että se kaista on niin leveä että todennäköisesti silloin nopeat yhteydet ovat saavutettavissa oli niitä kilpailijoita sitten kuinka monta tahansa

mutta kun minulla nyt ei ole rahaa panna tätä suomea kuntoon ja piuhoittaa kuitua joka ainoaan paikkaan niin tämä raha mikä meillä nyt on käytetään ja me olemme siinä innokkaita ja mielelläni lähden uuttakin hakemaan

se kaatui siksi että sehän oli säästölaki ja jos säästölailla ei pystytäkään osoittamaan niitä säästöjä joita tavoitellaan niin silloin se ei tietenkään enää ole säästölaki

eli sitä kautta luon toivoa sille että viestintäpolitiikassa pitää tässä ajassa pystyä tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja ja hyvät kansanedustajat nyt tässä ollaan oltu

tämä koskee erityisesti köyliön vankilaa jossa henkilökunta elää koko ajan pitkässä lieassa miettien onko heillä tulevaisuutta tämän yksikön suhteen

silloin on kysymys ideologisesta poliittisesta arvovalinnasta sellaisesta lainsäädännöstä jota hallitus priorisoi oman ideologiansa pohjalta tärkeäksi ja silloin tuodaan tietysti lakiesitys siitä että halutaan juuri näin toimia

on päättynyt

nyt me tarjoamme niille kodeille myöskin haja asutusalueilla mobiilina vaihtoehdon jos ei kuituverkkoa ole sinne saatavilla syystä tai toisesta

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen viidessä asia

niin kuin lontoossa sovittiin päämääränä on nyt siirtää turvallisuusvastuu afgaaneille kolmessa vuodessa ja täysi vastuu viidessä vuodessa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetäänlakivaliokunta

ja nyt kysymys kun mennään aivan suoraan ytimeen on siitä onko suomen kokoisessa valtakunnassa mahdollista se että ensinnäkin lapsia kohdellaan eri tavalla

näin tämän suunnitelman osana tarvitaan lisää joukkoja joten myös me sosialidemokraatit voimme hyväksyä tämän lisäyksen tämän kansainvälisen suunnitelman osana

on päätynyt voi myös neuvostoehdotus hyväksytään ja osia lähetetä lakivalion

toivon että tämä köyliön henkilökunnan viesti menee myös ministerin kautta eteenpäin

aivan lopuksi puhemies en malta olla sanomatta että minä arvostan sitä että me voimme käydä kiihkotonta keskustelua täällä näistä säästöistä

sen takia ihmettelemmekin tämän salin keskustelua kun yllättäen kuitenkaan puolustusvaliokunnan lausuntoa ei voitu sellaisenaan hyväksyä ulkoasiainvaliokunnassa vaan katsottiin että täytyykin ajaa aivan toiseen suuntaan täyttä häkää

meidän talossamme on tehty sekä minun että ministeri gustafssonin aikana on jouduttu tekemään säästöjä ja meidän täytyy kansanedustajina myöntää että me tajuamme missä valtiontaloudellisessa tilanteessa me olemme

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään perustuslakivaliokun

toisin kuin äskeisessä keskustelussa joka päättyi myös matti vanhasen toteamukseen siitä että tämä vanha pohja subjektiiviselle päivähoito oikeudellehan tulee siitä että vanhemmilla oli tarve päästä töihin ja lapsen piti jossakin olla se aika nyt ei ole enää nykyaikaisessa varhaiskasvatuksessa kysymys siitä että tämä olisi vanhempien oikeus

valiokunta on huolissaan siitä että nämä leikkaukset heikentävät osaamisen perustaa ja pitkäjänteisen ja laadukkaan tutkimuksen edellytyksiä ja vaikuttavat kielteisesti myös tieteellisestä urasta kiinnostuneiden nuorten tulevaisuusnäkymiin ja mahdollisesti edistävät tutkijoiden hakeutumista ulkomaille

nato keskustelua varten esitellään päivystyksen seitsemän saa siihen voi myös neuvosto erotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokunta oltu kuluttajien puolella

osa näistä puheenvuoroista jotka käytettiin on siitä maailmasta että mistään ei voida säästää ja meillä on nyt vain semmoinen todellisuus että jostain joutuu jotain säästämään

lisäksi kiitoksia ministeri kiuru

olen erittäin tyytyväinen että edustajat soini karimäki ja hiltunen nostivat esiin myöskin metropolialueen tärkeyden tässä kun sekä kunta että palvelurakenneuudistusta ollaan tekemässä

valiokunta korostaa että suomi on tunnettu korkeasta osaamisestaan ja voi tulevaisuudessa selviytyä ja menestyä vain korkeatasoisella osaamisella ja koulutuksella jolla luodaan pohjaa uudelle kasvulle

nimittäin erityisesti metropolialueella korostuu näiden ratkaisujen tärkeys

hallitus on nyt omalta puoleltaan kuunnellut kuntia ja erityisesti uudenmaan kuntakierroksella tuli selkeästi esiin että alueella tarvitaan sekä kuntarakenteen muutoksia että jonkin tyyppistä metropolihallintoa

tästä syystä olemme kuitenkin asiantuntijakuulemisen jälkeen todenneet että nämä ehdotetut säästöt eivät yksittäisinä toimenpiteinä aiheuta huomattavaa taloudellista riskiä korkeakoulujen toiminnalle mutta säästötoimien yhteisvaikutus on tuntuva kun huomioon otetaan jo aikaisempina vuosina tehdyt leikkaukset